arvoisa puhemies

uuden oppimisen raportti on todella arvokas raportti

eriarvoisuuden lisääntyminen on todella koulutuksessa huolestuttavaa

itse tuolta syrjäkylältä lähteneenä voin sanoa että se on tärkeää että maalaispojat ja tytöt ja työläispojat ja tytöt myös saavat koulutusta ja siihen suomen vahvuus on perustunut myös

on epäilty että katsastuksesta voi tulla suoranaista ryöstöä kun korjaamoiden katsastajat pääsevät autojen korjauksia niin sanotusti vaatimaan vaikka ovatkin riippumattomia näistä korjaamoista

sitä me puolustamme että sama palkka samasta työstä myös maahanmuuttajalle ja myös sitä että kotouttaminen hoidetaan hyvin ettemme tee samoja virheitä mitä muualla euroopassa on tehty

hän on tällöin täysin katsastajan eettisyyden varassa ettei tämä vedä kotiinpäin eli määrää niin sanotusti ylikorjaamaan kulkuneuvoa ja nimenomaan työnantajansa merkkikorjaamon piikkiin

arvoisa puhemies

kun näin emme voi tehdä on järkevää että siellä on kunnollinen infrastruktuuri niin kuin edustaja sanoi että ihmiset eivät niitä nakkipapereita levittelisi sinne tunturiin vaan nimenomaan siellä on kunnollinen hotelli jossa ihmiset syövät ja nauttivat ja sitten menevät luontoon

kun on puhuttu katsastushintojen alenemisesta uuden lain myötä niin jos autoja ylikorjataan ovat korjauskulut satoja jopa tuhansia euroja

kiitos molemmille opetusministereille että olette taistelleet nimenomaan ryhmäkokojen pienentämisen puolesta mutta riittääkö se

on puhuttu älyliikenteestä ja sähköautoista ja ne ovat hienoja visioita mutta ei siinä älyliikennekään auta jos pohja puuttuu jos perusta puuttuu

siis kouluja lopetetaan säästöjä tehdään todella rankalla kädellä meillä tampereellakin ja maaseudulla kyläkouluja lopetetaan vaikka niissä oppimisympäristö on hyvä ja oppimismotiivi ja koulurauha on hyvä

itse asiassa edustajat eivät monetkaan tiedä sitä että siellä tunturissa on aikoinaan ollut aulangon kokoinen funkkishotelli jonka saksalaiset räjäyttivät

vaikka kaupungeissa autoilun kasvu voi taittua maaseudulla autoja tarvitaan kun joukkoliikenne ei toimi ja todellakin verkkokauppa tulee lisäämään jakeluliikennettä ja tavaraliikenne tulee tulevaisuudessakin liikkumaan aika paljon pyörillä vaikka raiteitakin tietysti voidaan edistää

minun mielestäni edustaja erittäin hyvin tämän perusteet selvitti miksi sinne pitää rakentaa kunnollinen hotelli ihmisille että he voivat siellä käydä ja nauttia luo ja vielä edustaja on rovaniemellä luonnosta

vielä sen verran sanoisin tuosta mihin edustaja pekkarinen viittasi että meillä on paljon firmoja jotka keksivät innovaatioita ja saavat tekesiltäkin rahaa mutta sitten kun se läpimurto pitäisi tehdä kansainvälisille markkinoille sitä rahaa ei saa yksityiseltä sektorilta

sitten sanoisin vielä sen että kyllä minusta peruskoulun pelastaminen on kuitenkin tärkeämpi kuin yksityiskouluista haaveileminen vaikka en nyt niitä vastustakaan

autot kehittyvät koko ajan

näin ei voida mennä tutkinnoissa toiseen suuntaan

halusin tämän teille hyvät kansanedustajakollegat kertoa niin että älkää tulko sitten sanomaan ettenkö ole teitä varoittanut tässä asiassa

sen sijaan jos sinä kuluttajana tallennat itse sisältöä pilvipalveluun esimerkiksi drop boxiin se voi tietysti olla yksityistä kopiointia silloin se on ok mutta jos firma itse tallentaa toisten omistaman sisällön sinne ja myy maksua vastaan mahdollisuutta striimata sitä niin se ei ole yksityistä kopiointia

mitä tulee tähän mihin edustaja vahasalo puuttui niin se että verkkopalveluihin tulee tämä sopimuslisenssijärjestelmä silloin selventäisi myös koulujen ja opetuksen ja tieteen käyttöä

postilain tiukka sääntely ei anna sille mahdollisuutta sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen ja nyt on tämä näivettymiskierre menossa ja siinä mielessä tämä sääntelyn vapauttaminen olisi tärkeätä

tosiaan meillähän on tänään käsittelyssä nimenomaan tämä hallinnollisesta järjestelmästä ilmoitusjärjestelmään siirtyminen kun uudet yritykset aloittavat toimintansa postia jaellen

olen ihan samaa mieltä kuin edustaja maijala että muun muassa lapissa ja muilla matkailualueilla on tärkeää että saadaan nämä ilmoitukset niin että ihmiset tietävät mitä tapahtuu

arvoisa puhemies

moottoripyörille traktoreille liikennetraktoreille moottorityökoneille polkupyörille mopoille ja ajoneuvoluokkien perävaunuille

emme me voi sellaista julisteviidakkoa tehdä kuin esimerkiksi usassa on ollut ja totta kai myös valitusoikeus täytyy ottaa huomioon silloin jos jollakin on kovasti tähän vastaan panemista

esimerkiksi yhdistelmäkuljetusten mahdollistaminen on itse asiassa vanha keksintö mutta on hyvä asia että voitaisiin maaseudulla esimerkiksi kuljettaa postia myös muun kuljettamisen yhteydessä

täytyy sanoa että trafin tehtävät kasvavat todella voimakkaasti trafi alkaa olla kuin valtio valtiossa ja tulee kysymykseen se mitkä ovat trafin voimavarat

yksi ongelma tietysti vielä on se että laajakaistaverkossa kapasiteetin tarve lisääntyy koko ajan mutta maksavien asiakkaiden määrä ei välttämättä lisäänny samassa suhteessa ja tässä on tämä kissanhännänveto tietysti sitten mobiilitoimijoiden ja nimenomaan finnetin toimijoiden välillä jotka rakentavat tätä verkkoa ja ovat tietysti sitten hieman harmissaan näistä mobiilioperaattoreista joiden pohjaton voitonnälkä ja tarve lypsää kuluttajilta tietysti ovat heidän mielestään erittäin kovat

se on hyvä asia eräissä tilanteissa ja todellakin kevennetään tällä tavalla tätä menettelyä

en ota enempää kantaa montako päivää se on mutta tuon esille sen huolen kun kilpailua avataan minkä edustaja kulmuni hyvin toi esille saman mikä koskee aika paljon muutakin muun muassa ihan sote alueenkin kilpailutusta että välttämättä niitä kilpailijoita ei ole niin paljon sitten siellä syrjäseudulla ja siellä meidän täytyy silloin erityisesti pystyä turvaamaan nämä palvelut

olisin kysynyt sen perään tai oikeastaan ministerille saattanut tiedoksi

toivottavasti nyt tiedottaminen sitten myös paranee koska minullekin on tullut muun muassa tästä liikennetraktori ja maataloustraktoriasiasta kysymyksiä että mitä voi ajaa voiko ajaa myös naapuriapua ja tarvitaanko siihen erilliset luvat

tässähän on siis tämä rahoitus toisaalta ylen toiminnan laajuus muun muassa alueellisuus ja sitten se valvonta että se on suomen kansalla ja eduskunnalla ja sitä kautta hallintoneuvostolla

syksyllä on se iso remontti ja nyt tehdään tämä hallintoremontti ja toivotaan että pystymme palvelemaan suomalaisia

siinä mielessä vielä on sitten tulossa tämä some eli kaikki kansainvälinen ulkopuolelta tuleva sosiaalinen media joka tavallaan vie myös muun muassa teleoperaattoreilta asiakkaita

eli tämän tiedottamisen osuuden nyt pitäisi toivon mukaan tulevaisuudessa trafissa olla tehokkaampaa jotta kansalaiset tietäisivät mitä tekevät ja tekevät oikein

on tärkeää että yle veron vaikutuksia seurataan veroneutraalisti ja sosiaalisesti ja tosiaan varsinkin pienituloisten osalta ehkä alentaen ehkä tulojen yläpäässä jopa hieman korottaen

tärkeä asia tässä ratkaisussa oli tietysti se että veron määrittäminen liikevaihdon perusteella olisi ollut monille pienyrityksille epäoikeudenmukainen ratkaisu

välttämättä pelkällä mobiililla ei tämä homma tule onnistumaan ja toivon nyt kyllä tässä että kun paremmat ajat koittavat meillä on myös yhteiskunnalta mahdollisuus tähän rahaa antaa

jos ajatellaan esimerkiksi pientä yritystä joka työllistää kuitenkin paljon työvoimavaltaista yritystä niin liikevaihto saattaa olla isompi mutta sinne viivan alle ei jää kovin paljoa ja tässä mielessä on hyvä että yrityksen tulos on tässä kuitenkin ratkaiseva

kannoin silloin huolta pienyrittäjien pikkutorpparien asemasta suurissa kauppakeskuksissa koska se rahamäärä mikä ihmisillä on jakaantuu vain useammalle päivälle eikä se kauppa lisäänny

jos ei halua pyhittää kirkossa lepopäivää niin menee vaikka hiihtämään ja niin kuin skinnari sanoi niin katolisissa maissa muun muassa on sellainen käytäntö että on se yksi vapaapäivä

nyt on osoittautunut että nämä pienyrittäjät ovat vaikeuksissa

nyt on tosiaan tämä lause siellä mietinnössä että se on se heikko kohta kuitenkin että voisi irtisanoutua tästä kauppakeskuksen käytännöstä

eikö tätä lakia voitaisi vahvistaa siten että todellakaan kauppakeskus ei edellytä tältä pikkukauppiaalta jatkuvaa aukioloaikaa koska tuplapalkalla ei voi palkata työntekijöitä joutuu itse siellä olemaan ja tuotto ei ole minkään kokoinen

sen ajan kun olen täällä ollut liikennevaliokunnassa toistakymmentä vuotta on puhuttu näistä vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista mitenkä väyliä voidaan todellakin rahoittaa

nyt tässä laissa on mukana se että maantielain ja ratalain muutoksella mahdollistetaan nykyistä laajemmin myös talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie ja ratahankkeiden toteuttamiseksi

mehän tiedämme että valtiovarainministeriö on ollut tässä vastahankainen vuosikaudet mutta olen nyt ymmärtänyt että siellä olisi jopa myötäsukaisuutta tätä asiaa kohtaan

ja olen tyytyväinen että te ministeri olette neuvotellut vrn kanssa niin että uhan alla olevia junavuoroja voitaisiin ensi vuonna vielä jatkaa

mikä se malli sitten olisi olisiko se jonkinlainen infrayhtiö jolla olisi myös tämä tiekanta omaisuutena siellä taseessa ja se saisi sitten lainoitusta investointipankeilta eläkevakuutusyhtiöiltä

kun tässä nyt esimerkiksi tämä uusi infrapaketti esiteltiin se on hyvä paketti sinällään mutta sieltä jäi aika monta niin sanottua kakkoskorin hanketta toteuttamatta muun muassa kolmostie pohjanmaalle ja sitten edustaja ala nissilälle tärkeä ysitie joka yhdistää tuonne itä suomeen varsinais suomen

mutta täytyy pitää huoli siitä että se ei ole pelkkää kermankuorintaa mitä täällä on esitetty tästä asiasta myös huolia vaan niin että jos juna esimerkiksi saa supervuoron tamperehelsinki välille niin sen pitää jatkaa siitä sitten aina keuruulle saakka

nämäkin hankkeet varmaan voisivat sitten olla siinä vaiheessa kun tällainen infrayhtiö on olemassa myös rahoittajana

arvoisa puhemies

kataisen hallitus antaa eduskunnalle tulevaisuusselonteon jonka nimi on kestävällä kasvulla hyvinvointia siis hallitus joka ei ole saanut aikaan kasvua eikä hyvinvointia

varmasti keskustelu ylipäänsä vaalirahoituksen valvonnasta on hyvin tärkeää

totta kai suurissa kaupungeissa on raidehankkeita ja muita ja ne ovat rakentamisteollisuuden kannalta tärkeitä ne ovat asuntorakentamishankkeita mutta nimenomaan jos ajattelemme meidän elinkeinoelämäämme biotaloutta ja kaikkia näitä kuljetuksia niin kyllähän nämä valtakunnan päätiet meidän on saatava parempaan kuntoon

arvoisa puhemies

eli täytyy kysyä ihan vakavasti mistä nuo rahat tulevat

niitä on tehty kymmeniä vuosia eikä ole sillä tavalla tehty niin kuin aikaisemmin että seuraava hallitus pyyhkii edellisen hallituksen suunnitelmat pois

ja todellakin tulee mieleen esimerkiksi ovatko esimerkiksi jotkut firmat joilla on vuosisopimus lehden kanssa antaneet sieltä tietyille ehdokkaille ilmaiseksi mainostilaa

tämä on erittäin iso epäkohta jos puhutaan reiluudesta

kuluttajat voivat kuitenkin olla tyytyväisiä että hinnat ovat pudonneet asuntolainojen keskikorko on laskenut vuodessa puoleen ja myös osakehuoneistojen ja kiinteistöjen hinnat ovat laskeneet

siinä mielessä tämä on yksi sellainen kivi joka myös olisi pitänyt ehdottomasti kääntää tässä vaalirahoituskeskustelussa ja valvonnassa

olen pitänyt oikean suuntaisena kuitenkin valittua elvytyslinjaa ja sitä että perusturvasta ja peruspalveluista pidetään kiinni vältetään massatyöttömyyttä vaikka velkaa ottaen

totta kai se täytyy sanoa että lamatalkoisiin tulisi osallistua kun nousuun lähdetään myös meidän yhteiskunnan hyväosaisten joilla ei ole ollut taantuman aikana mitään hätää

ihmettelen myös sitä että kun liikenneselonteolla pyritään pitkäjänteisyyteen nyt kuitenkin hallitus pyyhkii pöytää viime selonteon kakkoskorihankkeilla kuten valtatie kolmosella tampereelta hämeenkyrön kautta pohjanmaalle